syy siihen miksi tämä on minun mielestäni hallituksen yksi tärkeimmistä lakiesityksistä on se että tutkimusten mukaan varhaiskasvatukseen laitettu euro maksaa itsensä takaisin kuusi seitsemänkertaisesti

arvoisa puhemies

täällä on ihan oikein nostettu esille tämä vaalikattokysymys myöskin se että sen pitää olla avointa ja reaaliaikaisesti seurattavaa siitä päivästä lähtien kun ennakkoäänestys alkaa

kyllä tämä käyty keskustelu on osoittanut sen että puutetta on rahasta ei varmaan hyvästä tahdosta ei orivedellä eikä täällä suomen eduskunnassakaan

silti tiedostimme sen että ne leikkaukset vietiin aivan äärirajoille johtuen myöskin ikäluokkien supistumisesta

johtuen valtiontaloudellisista syistä on jouduttu myöskin säästötoimenpiteisiin itse asiassa kaikilla muilla koulutuksen tasoilla vaan ei peruskoulussa joka on ollut hallituksen ja myöskin opetusministerin huolenpidon ja silmäterän kohde

kun nyt sattumalta olen pirkanmaan vaalipiiristä ja tunnen tosi hyvin oriveden kaupungin tilanteen ja olot niin tämä tilanne on tosi vakava siellä

näistä ammattikorkeakoulun säästöistä

nyt kysyisin rkpn ministeriltä kun puheenjohtaja wallin ei ole paikalla

ensi vuodelle tehtävät määrärahalisäykset ja koko vaalikauden aikana tehtävien säästöjen ja määrärahalisäysten kohdentaminen osoittavat tämän hallituksen voimakasta sitoutumista osaamisen luomiseen koulutuksen laatuun sekä koulutuksen saattamiseen kaikkien nuorten ulottuville

niitä tullaan osin toteuttamaan aloituspaikkoja vähentämällä pääosin rakenteellisella uudistuksella mutta voin vakuuttaa edustaja paloniemelle että opetuksen laadusta pidetään kiinni ja ammattikorkeakoulujen merkitys alueellisesti tulee olemaan ja jaakko

sen takia kaikki se mitä pienten lasten ja lasten parissa tehdään heidän oppimisensa tasa arvonsa ja tulevaisuutensa hyväksi on ensiarvoisen tärkeää

te olette tässä nyt ikään kuin keskeisessä asemassa että me saisimme tällaisen edistyksellisen modernin vaalirahoituslain koska näyttää siltä että kokoomus ja keskusta eivät tässä tilanteessa halua kattoa

sen vuoksi nyt täytyy yhteisesti vielä arvioida voidaanko näihin kohteisiin sitten eduskunnankin nyt käsittelyssä olevan budjetin kautta saada lisävoimavaroja

minusta tässä kyllä tämä kasvatuksen opetuksen ja hoivan kokonaisuus on tämän pedagogiikan sateenvarjon alla eli kyllä tässä tämä pedagogiikka on vahvasti mukana

uskon myös että tämä eduskunta pitää näitä tavoitteita tärkeinä ja arvokkaina

arvoisa puhemies

puhemies

välikysymyksen ensimmäisenä allekirjoittajana olen tyytyväinen siitä että ensimmäinen välikysymys koskee pääministeri sipilän hallituksen kohtuuttomia leikkauksia koulutuksesta ja tutkimuksesta leikkauksia lasten ja nuorten ja suomen tulevaisuudelta

ja kyllä niitä nostokelpoista aineistoa luvut esittää kysymyksiä ja muotoutumaan iso summa

se mitä nyt itse toivon jatkossa on se että tämä lapsen kehityksen oppimisen ja hyvinvoinnin tuki tulisi vahvemmin esille

nyt pitää tunnustaa kyllä se tosiasia että meillä ikäluokat ovat supistumassa merkittävästi

tämä mietintö joka tästä annettiin korosti tätä porrastettua tukea jo pienille lapsille ja itse perään tässä jatkovaiheessa tämän tuen konkretisointia

mutta tyytymätön olen siitä että hallitus on tekemässä näin massiiviset leikkaukset suomalaisen yhteiskunnan perustuksiin

ministeri brax te puhutte muunneltua totuutta käännetyn arvonlisäveron kohdalta

tästä on äänestettävä mietintö ja edusti mustajärvi kannatan ed

arvoisa puhemies

se on poliittinen vasemmisto demarit ja vasemmistoliitto jotka painostivat kolme neljä kertaa ministeri kataista toteuttamaan tämän esityksen

käydään niihin lapsen ongelmiin jo varhaisesti kiinni eikä niin että vasta peruskoulussa

meillä on kieltämättä ongelma se että toimintakäytännöt kouluissa ja oppilaitoksissa vaihtelevat

ehkä tällaisen poliittisemman puheenvuoron käytti edustaja puumala tuomalla esiin kauhukuvia siitä mitä mahdolliset ammattikorkeakoulujen rakenteelliset uudistukset tuovat mukanaan

en voi tehdä muuta johtopäätöstä mikä on noloa sanoa ääneen että porvarihallitus on itse asiassa suojellut toiminnallaan veronkiertoa

arvoisa puhemies

tämä minusta tarkoittaa sitä että nuorille on suhteessa ikäluokkakehitykseen enemmän aloituspaikkoja nyt jatkossa tarjolla kuin oli aikaisemmin

ei nyt liene mikään yllätys että porvarihallituksen paras osaaminen ei ole työelämäkysymyksissä koska näen että esimerkiksi asioiden jotka liittyvät ulkomaalaistyövoimaan pitäisi kuulua tämmöiseen poliittiseen yleissivistykseen myöskin ministerien kohdalta

arvoisa puhemies

näin joka puolella suomea

nyt on hyvä ministeri te myönsitte että te haluatte nostaa nyt näissä ohjelmatarkistusneuvotteluissa tämän harmaan talouden vahvemmin esille

suurten leikkausten johdosta kaikkien puolueiden puheenjohtajat lupasivatkin viime hallituskauden lopulla että koulutuksesta ei enää leikata

se on tällä hetkellä lausunnoilla ja uskallan luvata että tämä opiskelijahuoltolakiesitys tulee nyt keväällä kevättalvella eduskuntaan

sanon nyt kuitenkin ääneen sen että hyvin paljon on tullut myöskin myönteistä palautetta siitä että rakenteellisia uudistuksia tehdään

ei kannata pudistaa päätään koska tämä on totta

tässä on ollut vähän häiriötekijöitä ja en ole ihan tarkasti kaikkea kuullut mitä on sanottu mutta mielestäni ei ole viitattu siihen että kun nyt viro ajoi tämän uusliberalisminsa kanssa vahvasti karille niin täytyy nyt tietysti toivoa että virokin ymmärtäisi veropolitiikallaan hankkia rahaa hoitaakseen omat eläkeläisensä ja köyhänsä

kysymys on vakavista yhteiskuntamoraali veromoraalikysymyksistä ja tässä niin kuin on käynyt ilmi niin vene vuotaa tosi rankasti

ne nähdään tarpeellisina myöskin sen takia että meillä on ammattikorkeakouluissa yksiköitä toimipisteitä joitten vetovoima on heikko ja se osin myöskin kertoo siitä että nuoret äänestävät jaloillaan

mutta mitä tekee hallitus

ja aivan niin kuin edustaja alanko kahiluoto sanoi se mahdollistaa merkittävän pa nostuksen lasten ja nuorten terveydenhuollon ennaltaehkäisyyn ja sen parantamiseen

ei korjaa säästöjä ei pidä nykytilannetta edes ennallaan vaan tekee jättileikkaukset entisten päälle ja lisäksi

paras keino on totta kai reaaliaikaisen valvonnan lisääminen ja tässä työsuojelupiirien tarkastajien aseman vahventaminen lisääminen on avainasemassa

kannatan ed

mitä tulee kysymyksen alkuosaan niin hallitushan on tehnyt hartiavoimin töitä nyt sen suhteen että nuoret pääsevät peruskoulun jälkeen opintojen pariin

sen lisäksi on muita keinoja arvoisa ministeri katainen ammattiliitoille kanneoikeus työsuojelutarkastajien tiedonsaannin lisääminen myös eläkelaitoksilta joita ovat myöskin esittäneet

viimeisen kahden viikon aikana olen käynyt muun muassa sekä jyväskylässä että kuopiossa paikan päällä tutustumassa oppilaitosten tilanteisiin ja otan tietysti näiden käyntien anneista vaarin

sen jälkeen sitten ministeriössä arvioidaan mitä johtopäätöksiä niin rakenteellisten uudistusten kuin näitten aloituspaikkamäärienkin osalta on syytä tehdä

me olemme uusineet nyt tätä opiskelijavalintajärjestelmää niin että se itse asiassa antaa merkittävästi paremman mahdollisuuden itse asiassa takuun siihen että nuori pääsee joko lukioon ammattikouluun tai sitten kymppiluokkiin tai vastaaviin että nuoret eivät jää siinä vaiheessa

se pääosin tulee kohdentumaan kulttuuri ja viestintälinjoille joilla tunnetusti on ollut äärimmäisiä työllistymisvaikeuksia ja tältä osin on laaja yhteisymmärrys yhteiskunnassa

kyllä tähän kannattaa nyt käydä oikein tiukalla otteella kiinni

olemme saaneet menneinä vuosina useita kertoja puhua ylpeänä suomalaisille ja ulkomaalaisille siitä kuinka meillä on korkeatasoinen tasa arvoa ja hyvää osaamista tuottava koulutusjärjestelmä

mitä nyt tulee täsmällisesti näihin ammatillisen koulutuksen aloituspaikkoihin niin niihin otamme kantaa nyt lähiviikkoina

sen että te yritätte vähätellä opetusministerin tietopohjaa ja osaamista näissä asioissa minun egoni hyvin kestää jos olen rehellisesti ja vilpittömästi todennut joitakin uusia asioita joita ministerille on tullut tietoon kun olen käynyt eri puolilla suomea ja ottanut myöskin lähetystöjä vastaan

haluan itse tarkasti kuunnella koulutuksen järjestäjiä mitä he esittävät ja mitä he haluavat

kyllä meillä varaa olisi ollut tässäkin liikkua ikään kuin isommalla korotuksella

olemme voineet puhua aidosti kansallisesta koulutuspolitiikasta jossa kaikki ovat voittaneet ja myös heikoimmista on pidetty huolta

mustajärven tekemää esitystä

sen takia tällainen aloituspaikkojen vähennysesitys on nyt lausunnolla ja tulen itse vakavasti arvioimaan sitten näitten lausuntojen vaikutuksen siihen muutetaanko esimerkiksi ammattikorkeakoulujen aloituspaikkojen vähentämismääriä

minulla on jo nyt verrattain tarkka käsitys siitä missä on näitä ongelmakohtia ja tulemme tietysti ministeriössä ja hallituksessa sitten kohdentamaan koulutuspaikkoja niin että esimerkiksi nuorisotakuu toteutuu

arvoisa puhemies

tämä on vaativa ja tärkeä kysymys ja opetus ja kulttuuriministeriössä tullaan tekemään tosi huolellinen työ nyt kun helmikuussa saadaan palautetta koskien näitä aloituspaikkoja

koko kansan koulutus ja osaamistaso on noussut kansantalous hyötyi työn tuottavuus moninkertaistui ja hyvinvointi kasvoi

minusta on kuitenkin ministerin ja meidän kaikkien syytä olla nöyriä ja tunnustaa että on tullut myöskin uutta tietoa jota ei ministerillä eikä ministeriössä ole ollut

minä olen nyt viime päivinä saanut ottaa vastaan paljon lähetystöjä tavannut eri puolilla suomea kuntapäättäjiä ja esimerkiksi yksi näkökulma on myöskin minulle vahvistunut ja se on se että meillä on paljon nyt paikkakuntia alueita joissa esimerkiksi teollisten työpaikkojen kehitys näyttää erittäin positiiviselta

sen sijaan olen tietysti jyrkästi eri mieltä nyt edustaja tiilikaisen kanssa sikäli että ei meillä suomessa hei mitään kulissikoulutusta ole

me olemme tulleet nyt kriittiseen vaiheeseen

koulutustason nousu on suomen väestön keskuudessa hiljalleen pysähtynyt

tätähän se elämä on että uuttakin tietoa pitää ottaa vastaan

arvoisa puhemies

juuri sen takia esimerkiksi ammattikorkeakoulukentässä vähennettiin aika merkittävästikin kulttuuri ja viestintäkoulutusta lisättiin hoiva alan koulutusta kun me haluamme kouluttaa nuoria niihin ammatteihin ja tehtäviin joissa on kysyntää

korkeasti koulutettujen määrässä olemme tippuneet euroopan kärjestä keskikastiin

kiistän nyt jyrkästi sen että tässä hallitus pyrkisi tietoisesti jotenkin keskittämään koulutusta ja tyhjentämään itä suomea ja lappia

tosiasia on kuitenkin se nyt puhun myöskin tieteellisen koulutuksen saaneena henkilönä että on äärimmäisen vaikea mitata kaikkia niitä hyötyjä mitä vuorotteluvapaa yksittäiselle kansalaiselle ja ihmiselle antaa

kun on käytössä osin jopa niukkenevat resurssit niin on tärkeää tehdä tätä poikkihallinnollista yhteistyötä

minun piti

te olette laittaneet muutkin kuin oulun yliopiston kurjimukseen tunnen tilanteen tampereen lappeenrannan jyväskylänkin kohdalta

merkitään

tällä koulutustason nousun pysähtymisellä on merkittävät seuraukset elinkeinorakenteeseen sekä korkean osaamisen työpaikkojen syntymisen kannalta

päinvastoin kun viime maanantaina olin kemi tornion ammattikorkeakouluun tutustumassa ja paikallisen kauppakamarin elinkeinoelämän näkemyksiin niin on syytä avoimesti todeta että siellä tuli myöskin uutta tietoa niistä teollisuuden ja työpaikkakehityksen näkökulmista jotka on syytä sitten arvioida kevättalvella kun uusia johtopäätöksiä tehdään

ehdoksi

näkisin itse näin että kun meillä on paljon esimerkiksi kouluterveydenhuollossa erilaisia ammattikuntia lääkäreitä terveydenhoitajia kuraattoreja psykologeja ja niin edelleen

ey mietintö ja

monethan ovat hakeutuneet suunnitelmallisesti vuorotteluvapaalle osa hoitamaan omaisia osa jopa silloin kun lapset aloittavat koulua osa opiskelee ja sitten se yksi ehkä merkittävin asia

tästä myöskin seuraa se että me joudumme hyvin tarkasti nyt miettimään näitten aloituspaikkojen kohdentamista niin että se palvelee elinkeinoelämää työllisyyttä ja nuorten työllistymistä

suoraan sanoen en muista pitkähkön poliittisen toimintani aikana tilannetta jossa hallituksen esitys on saanut näin rankan tuomion

harva hallitus on tässä vaikeassa taloustilanteessa tekemässä niin paljon myös myönteisiä asioita kuin tämä hallitus

myöskin sosiaalityöntekijöitä niin olisi hyvin tärkeä nyt osata sopia ja löytää sopiva oikea palvelu mahdollisimman joustavilla järjestelyillä

mitä hallitus tekee

minä korostan sitä että myöskin itä suomessa lapissa nuorilla tulee säilyä mahdollisuus suorittaa myöskin siellä ammattitutkinto tai ammattikorkeakoulututkinto

lapsiasiavaltuutettu totesi kuunnelkaa nyt kun lainaan lapsiasiavaltuutettua jonka tehtävänä on arvioida ja edistää lapsen oikeuksien toteutumista suomessa voitteko kuvitella en ole koskaan kuullut että joku asiantuntija toteaa näin että esitys on vaarallinen

ja sanon lopuksi sen että kun on kysymys yliopistoista on kysymys suomen tulevaisuudesta suomen alueellisesta tasa arvosta ja kysymys on myös työllisyydestä

mypa sataneljäkymmentätuhatta ihmistä muhonen

tuhannet ovat osoittaneet kykynsä ja taitonsa ja saaneet vakinaisen työpaikan

mietintö ja oma edustaja

nyt meillä menee paljon varmaan aikaa ja rahaakin hukkaan ja se lapsi ei saa heti siltä oikealta asiantuntijalta palvelua vaan niin sanotusti pallotetaan

kysymys on siitä miten me näemme hyvän yhteiskunnan ja me sosialidemokraatit näemme sen sillä tavalla että tällä vuorotteluvapaalla on sijansa kun henkilö vielä vapaaehtoisesti on valmis laskemaan oman tulotasonsa sille tasolle että sillä nyt niin kuin nippanappa tulee toimeen sen kuusi kuukautta tai mikä se aika sitten onkaan

tämä on armoton isku yliopistolaitokselle ja sen takia vetoan vielä ministeri kataiseen

äänestykseen ja rauhoitutaan

nyt hallitusohjelmaneuvotteluissahan sovittiin siitä että budjettiin on avattu tällainen tutkimusinframomentti

arvoisa puhemies

esitys on vaarallinen sanoi lapsiasiavaltuutettu kurttila valiokunnassa

tuli tästä sinisestä mieleen että oli pablo picassollakin sininen kausi mutta ei siitä nyt tässä yhteydessä sen enempää

meillä on suomessa kiistatta yliopistoilla tiedekorkeakouluilla puutteita ikään kuin tutkimusvälineistön suhteen ja tämä on merkittävä lisävoimavara nyt yliopistoille

mietintö

hän katsoo että nyt käsiteltävänä oleva hallituksen esitys vie tilannetta selkeästi takaisin huonompaan suuntaan

erityisesti kansalaisia ja koulutuksen asiantuntijoita ovat loukanneet varhaiskasvatukseen peruskouluun sekä korkeakouluihin ja tutkimukseen tehdyt rajut leikkaukset

totta kai opetusministeri on huolissaan ja kantaa ison vastuun niistä säästöistä ja leikkauksista jotka kohdentuvat opetukseen tieteeseen tutkimukseen

teen vastalauseen mukaisen muutosesityksen jonka seurauksena opintoraha nousee jatkossakin kansaneläkeindeksin mukaisesti

arvoisa puhemies

kiitos siitä että edustaja brax tarkensi sanomaani

mitä tule aikuiskoulutukseen me olemme pitämässä korkea asteen aloituspaikat siis ammattikorkeakoulujen ja tiedekorkeakoulujen aloituspaikat määrällisesti suunnilleen entisellä tasolla

pääos

toivon mukaan sitä voidaan vahvistaakin sitten vielä tulevaisuudessa

sen tulos aika yksi ja kaksi kansa ei pois kolmekymmentä een mietintö ward a

se meni ohitse

siellä ovat siis työpaikoilta ammatti ihmiset edustamassa tämän päivän tilaa tulevaisuuden ammattitarpeita

hallituspuolueet ovat tässäkin asiassa toimineet toisin kuin lupasivat vaalien alla

minä olin saanut väärän tiedon sitten